kaiken lisäksi te vastustatte esityksiä joita ei ole vielä edes tehty revitte kuntakarttoja joita ei ole vielä nähty ettekä usko puhetta kun kuntaministeri sanoo että kuntia kuullaan ja ihmiset saavat olla tässä työssä mukana aivan niin kuin kuuluukin

herää myös kysymys että jos kerran kuntien koolla ei ole väliä miksi te ajoitte niin vimmalla uudistuksia niitä ihan samoja kuntaliitoksia paras hankkeen keulakuvina

jotain mätää on siinä että paras hankkeen aikana kunnilla oli mahdollisuus valita luopuvatko ne hallinnollisista rajoista järjestääkseen tulevaisuuden palveluita vai luopuvatko sosiaali ja terveyspalvelujen järjestämisvastuusta

kuten tiedämme kaikki tässä salissa tässä vaikeassa taloustilanteessa missä nyt elämme ja miten epävarmaa on näyttää myöskin epävarmalta se riittääkö tämänkään hallituksen nykyisen ensi vuoden budjetin kunnianhimon taso sopeuttamisessa vai tarvitaanko hyvin pian jo lisää säästöjä

veroja ei voida kohtuuttomasti korottaa sillä se söisi ostovoimaa olisi epäkannustavaa ja tukkisi kasvun ja toisaalta säästöjä ei voida tehdä kohtuuttomasti romuttamatta hyvinvointivaltiota ja ihmisten arjen kannalta tärkeitä toimintoja

tällaisessa tilanteessa on uskallettava miettiä myös niitä rakenteellisia valuvikoja joista tänään puhuttiin miten voisimme tehdä pienemmällä rahalla fiksummin ja voi siinä sekin hyöty olla että jonkin verran saadaan myös purettua niitä ihmisiä ärsyttäviä ja kuormittavia ylimääräisiä hallinnollisia rakenteita

voimme nimenomaan panostaa esimerkiksi työelämähyvinvointikysymyksiin parempaan johtamiseen työn kuormittavuuden purkamiseen työterveyshuollon ja työpaikan tiiviimpään yhteistyöhön työ ja perhe elämän yhteensovittamiseen ja niin edelleen

voimme myös uudistaa esimerkiksi yritystukijärjestelmää ja luoda kannustimia yrityksille tavoitella kasvuhakuisuutta ja luoda suomeen uusia työpaikkoja

voimme uudistaa rakenteita karsia turhia hallinnon kerroksia purkaa sosiaali ja terveydenhuollossa monikanavarahoituksen aikaansaamia kululoukkuja ja niin edelleen

voimme tehdä vaikka mitä kunhan emme takerru mustasukkaisesti siihen vanhaan vaan teemme uudistuksia ja kokeilemme uusia keinoja epäonnistumisenkin uhalla

jos elämme niin kuin tähän asti velkaannumme lisää ja euroopassa on nyt riittävän monta esimerkkiä osoittamaan mitä siitä seuraa

tämän hallituksen esityksen mukaan yliopistolakiin ja ammattikorkeakoululakiin lisätään säännökset euroopan unionin ja eta alueen ulkopuolisilta opiskelijoilta perittävistä lukukausimaksuista alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon johtavassa vieraskielisessä koulutuksessa

jatkossa korkeakoulumme voivat järjestää vapaammin opiskelijaryhmille tutkintoon johtavaa tilauskoulutusta jonka rahoittaa kokonaisuudessaan koulutuksen tilaaja

lainmuutos mahdollistaa tilauskoulutusta tilaavalta useimmiten ulkomaiselta valtiolta tai yhteisöltä maksujen perimisen omilta opiskelijoiltaan koulutuksen rahoittamiseksi suomalaisille korkeakouluille

korkeakoulut voivat määritellä lukukausimaksujen suuruuden sellaiseksi että maksut tukevat kansainvälistymiseen liittyviä korkeakoulujen strategioita

olemme halunneet kunnioittaa korkeakoulujen autonomiaa antamalla korkeakouluille omaa harkintavaltaa lukukausimaksujen suuruutta määriteltäessä

maksun alarajasta säätämisellä varmistetaan suomalaisten korkeakoulujen tasapuolinen kilpailutilanne jonka kannalta olisi erittäin haitallista jos tarjolla olisi samanaikaisesti sekä opiskelijalle maksullista että maksutonta tai nimellisesti maksullista koulutusta

korkeakoulujen tulee ottaa käyttöön apurahajärjestelmä maksulliseen tutkintokoulutukseen osallistuvien opiskelijoiden tukemiseksi

lukukausimaksut sekä erilaiset hakija ja rekisteröintimaksut ovat käytössä useimmissa oecd maissa ja pohjoismaistakin ruotsissa ja tanskassa

olemme siis olleet itse asiassa aika lailla poikkeus näiden kehittyneiden maiden joukossa siinä että meillä ei koulutuksesta peritä eu ja eta alueiden ulkopuoleltakaan maksuja

pohjoismaisten kokemusten perusteella voidaan arvioida että lukuvuosimaksun käyttöönotto vähentää suomalaisiin korkeakouluihin hakevien ja niissä aloittavien eu ja eta alueen ulkopuolelta tulevien ulkomaalaisten opiskelijoiden määrää ainakin ensimmäisten vuosien aikana

kansainväliset esimerkit ja ihan esimerkit naapurista ruotsista osoittavat sen että kuitenkin hyvin nopeasti ne määrät ovat lähteneet nousuun sen jälkeen kun maksut on otettu käyttöön

on kuitenkin hyvä huomata että lukuvuosimaksujen periminen ei ole estänyt muissakaan maissa korkeakoulujen ja korkeakoulutuksen kansainvälistymistä

kentällä on hyvä henki päällä ja he haluavat lähteä liikkeelle ja tämä on niin sanottua mahdollistavaa lainsäädäntöä joka puolestaan sitten mahdollistaa sen että koulutusvienti voi suomessa kehittyä

arvoisa puhemies

edustaja anttilalle toteaisin että jaan saman näkemyksen siitä että forssan seudulla on hyvä kuntayhtymä mutta en näe mitään syytä siihen minkä takia se ei voisi toimia myös vahvana peruskuntana

nopeasti vielä totean keskustalaisille siitä että ihmettelen myöskin sitä että täällä vastustetaan jo valmiiksi esitystä jota ei ole vielä tehty

arvoisa puhemies

tähän toteaisin kun sanot että kunnat tekevät kuntayhtymän kanssa sopimuksen ja sitä kautta se demokratia ikään kuin toteutuisi sitten ja näin niin kyllä kun valtuutetuilta kysyy siellä lounais hämeessäkin niin kyllä he kokevat sen niin että he ovat siitä palvelujen järjestämisestä aivan ulkona

arvoisa edustaja krista kiuru lisää velkaako sitten pitäisi ottaa kun te täällä vastustatte kovasti näitä leikkauksia ja kehysriihessäkin tehtyjä toimia

mitä totean tuosta kuntakentästä yleensä niin kuntakenttä on ollut isossa myllerryksessä ja minä luulen että nyt olisi itse asiassa kuntakentän kannalta edullista että tehdään nimenomaan tämmöinen reipas iso kokonaisuudistus eikä tällaista jatkuvaa viivytystaistelua jolla väsytetään sitä henkilökuntaa ja kuntalaisiakin kun ei tiedetä missä millonkin nyt sitä

tämä kuntauudistus tuo toivottavasti pitkän työrauhan kuntiin kehittää niitä palveluita ja myöskin sitä elinkeinoelämää ja kunnan elinvoimaa

me emme halua jättää jälkeemme velkataakkaa nuorille maksettavaksi niille nuorille jotka ovat tähän meidän velkaantumistahtiimme aivan syyttömiä

siitä syystä jouduimme eilen tekemään jälleen kipeitä ratkaisuja joilla tasapainotetaan suomen taloutta ja pyritään saamaan aikaan positiivista kierrettä joka johtaisi talouden kasvuun ja sitä kautta mahdollisuuksiin panostaa enemmän suomalaiseen laadukkaaseen koulutukseen ja tutkimukseen myöskin tulevaisuudessa

opetus ja kulttuuriministerinä olin eilen hyvin tyytyväinen siihen että hallitus päätyi siihen ratkaisuun että kipeistä uusista leikkauspäätöksistä huolimatta pystymme suojelemaan koulutusta ja tutkimusta uusilta leikkauksilta

täällä on viitattu kulukorvaukseen joka liittyy työttömyysturvaan ja mahdollisuuksiin opiskella työttömyysturvalla myöskin tulevaisuudessa

tähän liittyvä lähinnä matkakorvauksiin kohdistunut kulukorvaus kohdennetaan uudelleen niin että useammalla työttömäksi jääneellä olisi mahdollisuus aktiivisiin toimiin esimerkiksi palkkatukeen jotta voisi paremmin työllistyä tulevaisuudessa

mielestäni se on viisasta aktiivista työllisyyspolitiikkaa jolla pyritään siihen että yhä useammalla suomalaisella olisi mahdollisuus tehdä työtä ja sitä kautta saada omassa elämässään mahdollisuus päästä eteenpäin ja parantaa omaa asemaansa ja perheensä tilannetta

peruskoulun kehittäminen on erityisen tärkeätä kuten myöskin sitten jo ihan varhaisille vuosille kohdistuvat toimet kuten muun muassa varhaiskasvatuksen pedagoginen kehittäminen johon on voimakkaasti panostettu siitä huolimatta että tällä hallituskaudellakin on jouduttu tekemään myöskin varhaiskasvatukseen leikkauksia

meillä on todella käynnistynyt opettajankoulutuksen uudistaminen elikkä kohdennamme sekä taloudellista resurssia että sitten paljon aikaa energiaa yhteistyötä siihen että myös opettajankoulutuksen sisältö kehittyy

en suoraan sanottuna aivan ymmärrä miksi joitakin ihmisiä vaivaa niin suuresti se miten toiset ihmiset elävät kenen kanssa ja onko seksiä vai ei ihan niin kuin se olisi jollain tavalla heterolta pois jos naapurin homopari pääsee naimisiin

arvoisa puhemies

vaikka tässä laissa on ensisijaisesti kyse lapsen oikeudesta vanhempiin ei toisin päin niin täytyy muistaa että lapsen toivominen on kovasti inhimillistä ja voi muodostua elämän suurimmaksi kysymykseksi myöskin samaa sukupuolta oleville pareille

kannattaa ottaa huomioon että näiden ihmisten näkökulmasta voi olla loukkaavaa kutsua heidän perhe elämäänsä leikiksi

kiitos jälleen kerran monista rakentavista hyvistä eteenpäin katsovista puheenvuoroista

mutta haluaisin käyttää puheenvuoron nimenomaan niistä lapsista ja nuorista jotka tarvitsevat erityistä tukea

se nousi esiin hyvin edustaja halmeenpään puheenvuorossa

kiitos korkeatasoisen tutkimuksen meillä on entistä enemmän tietoa sekä oppimisesta että siitä millä tavalla voitaisiin puuttua entistä varhaisemmin semmoisiin orastaviin ongelmiin joita saattavat olla esimerkiksi oppimiseen tai käyttäytymiseen liittyvät häiriöt erilaiset mielenterveyshäiriöt tai sitten kotona olevat ongelmat joita perheissä saattaa olla ja valitettavasti on

toinen on lapsi ja perhepolitiikan muutosohjelma jossa pyritään varhaiseen tukeen ja puuttumiseen ja eri ammattikuntien ja sektoreiden väliseen entistä tiiviimpään yhteistyöhön

toinen asia sitten joka on tältä omalta sektoriltani on tietysti tämä meidän nuorisotakuun kehittäminen yhteisötakuun suuntaan missä on hyvin samantyyppiset tavoitteet eli se että saataisiin kohdennettua ja sektorit toimimaan paremmin yhteen

jos me voisimme siinä vaiheessa puuttua entistä tehokkaammin niin saattaa olla että sillä voisi olla ihan valtavan suuria vaikutuksia sitten myöhemmin myöskin kiusaamisen ehkäisyssä myöhemmän koulupolun aikana ja sitä kautta myöskin pystyisimme puuttumaan orastavaan syrjäytymiseen jo varhaisessa vaiheessa

arvoisa puhemies

samoin meillä on tulossa lisäpääomitusta yliopistoille ja mahdollisesti myös ammattikorkeakouluille tulevaisuudessa jotta me pystymme parantamaan meidän tutkimuksen laatua ja yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteyksiä

opintotukileikkaus on yksi sellainen opiskelijaliikkeelle erittäin kipeä meidän opiskelijoita harmittava asia ja ymmärrän sen hyvin

mutta haluan nostaa kuitenkin esiin sen että siitä huolimatta että subjektiivinen päivähoito oikeus puolittuu jokaisella lapsella säilyy kuitenkin mahdollisuus varhaiskasvatukseen myös tulevaisuudessa

kiitosta myös minun suunnaltani siitä että tämä työryhmä on kerännyt nimiä tämän tärkeän aloitteen taakse käyden läpi jokaisen mahdollisen kansanedustajan tässä salissa

ja pakko sanoa että harmittaa että oppositiopuolueet eivät kovin suvaitsevaisesti suhtautuneet omien ryhmiensä toisinajattelijoihin eivätkä kannustaneet kansanedustajia käyttämään omantunnon ääntä

se on pettymys sillä vaalikonevastausten perusteella keskustasta ja perussuomalaisista löytyy tasa arvoisen avioliittolain kannattajia muitakin kuin rohkea antti kaikkonen

tämäntasoinen ihmisoikeus ja omantunnonkysymys ei voi olla vain yhden valiokunnan päätettävissä etenkin kun tiedossa on jo ennalta ettei valiokunta tässä asiassa ole eduskunta pienoiskoossa

tasa arvoinen avioliittolaki yhdenvertaistaisi lainsäädäntöä siten että tarvittaisiin kahden eri lain sijaan yksi laki joka kohtelisi erilaisia pariskuntia samalla tavalla

mitä tulee adoptio oikeuteen meillä on joukko sen verran kelvottomia heterovanhempia tässä maassa että rakastavat monivaiheisen ja vaativan adoptioprosessin läpikäyneet homovanhemmat eivät taatusti olisi millään mittarilla ainakaan huonompia

arvoisa puhemies

tehtävämme täällä eduskunnassa ei käsittääkseni ole ainakaan edistää tämäntyyppistä eriarvoistavaa kehitystä

tutkimukset osoittavat että homoseksuaalinen vanhempi on aivan yhtä kiinnostunut lapsestaan ja herkkä lapsen tarpeille viettää yhtä paljon aikaa lapsen kanssa ja muodostaa yhtä lailla kiintymyssuhteen lapseen kuin heterovanhempikin

arvoisa puhemies

pelkään pahoin että pikemminkin ruokimme koulukiusaamista jos ihan jo lainkin tasolla pidämme sateenkaariperheitä eriarvoisina ja alleviivaamme jotain erilaisuutta jota lasten maailmasta käsin ei edes näy

perusterveydenhuoltoa eli meille kaikille tärkeitä terveyskeskuksia vahvistetaan turhia hallinnon kerroksia ja kustannuksia vähennetään muun muassa integroimalla perusterveydenhuoltoa ja erikoissairaanhoitoa ja kokoamalla samaan organisaatioon kuntaan tai järkevälle sote alueelle koko sosiaali ja terveydenhuolto kaikkein vaativinta erikoissairaanhoitoa ja sosiaalipalveluja lukuun ottamatta

on tärkeää että jatkoneuvotteluissa sekä asiantuntijatyöryhmän työssä että hallituksen omassa piirissä varmistetaan että saamme riittävän laajat väestöpohjat riittävän leveät hartiat palvelujen järjestämiseen

tässä työssä ei voida keskittyä vain niihin kuntiin joissa väestöpohjaa saadaan riittävästi vahvan peruskunnan muodostamiseen vaan hallinnon kerroksia on pystyttävä sosiaali ja terveydenhuollossa purkamaan myös niillä alueilla joilla on turvauduttava jatkossakin kuntien väliseen yhteistyöhön sote alueiden muodossa

on ihan selvää että olemme liikaa keskittyneet korjaamaan vaikeita ongelmia kun voisimme ehkäistä ainakin osan niistä jo ennalta jos panostaisimme enemmän perustason palveluihin

tässä sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksessa kun päälinjoista lähdetään kohti yksityiskohtien rakentamista meille on tärkeää että meillä on jatkossa malli jossa kunnat järjestävät rahoittavat ja valvovat palveluja joita voidaan tuottaa sitten kunnan yksityisten yritysten tai kolmannen sektorin toimijoiden eli esimerkiksi järjestöjen kuten mannerheimin lastensuojeluliiton tai ensi ja turvakotien liiton toimesta

näin kunnilla on valinnan mahdollisuuksia ja vapautta päättää

nyt keskustellaan rakenteista mutta toivoisin että kunnissa päästäisiin tulevaisuudessa pian keskustelemaan siitä miten saisimme parempaa laatua siten että rahat kuitenkin kunnissa tulevaisuudessakin riittävät

halusimme tuoda näkyviin mitä kaikkea hyvää on jo tehty ja miten tulevaisuudessa voisimme esimerkiksi yrityksissä syntyneitä ideioita saada laajemmin käyttöön esimerkkeinä nyt vaikka laastari lähiklinikka tai sitrassa kehitetty eli kolmannella sektorilla kehitetty terveyskioski joihin molempiin voi kävellä sisään ilman ajanvarausta vaikka kauppareissuilla kätevästi

vastaavasti esimerkiksi tohmajärvellä josta tänään on puhuttu paljon on hoivakoti pikkupiha jossa on pystytty aivan uudella tavalla tai itse asiassa ei ehkä niinkään uudella tavalla vaan sillä tavalla joka on välittämiseen ja lähimmäisenrakkauteen perustuva malli vähentämään esimerkiksi rauhoittavien lääkkeiden ja unilääkkeiden käyttöä siten että meillä on panostettu myöskin siihen mielen hoitamiseen ja siihen että mennään mieluummin vaikka keskellä yötäkin kävelylle kuin pilleripurkille

nyt tarvitaan vain työtä ja työtä ja työtä sen eteen että saadaan myöskin yksityiskohdat loksahtamaan paikalleen

arvoisa puhemies

täytyy edelliselle puhujalle todeta että itselläni on se käsitys ettei pekkarisen keski suomi ole aivan osattomaksi jäänyt viime vuosina ja vuosikymmeninä näistä tiemäärärahoista sen verran voimakasta on ollut siellä tämä siltarumpupolitiikka

liikennejärjestelmä on kuitenkin tämäntyyppisessä maassa se keskeinen kilpailukykytekijä koska maa on laaja ja kuljetusetäisyydet ovat pitkiä ja kuljettaminen kallista ja aikaa vievää ja se myöskin näkyy sitten siinä miten työpaikat sijoittuvat ja niin edelleen

arvojohtaja johtaa esimerkillään tässäkin tapauksessa ja kirjeessään jossa hän pyysi tätä palkkionsa alentamista valtioneuvostolta hän puhui kohtuudesta ja siitä että kukin kohtuuden mukaan

lähtökohtaisesti kuitenkin on niin että suomalaiset saavat asua siellä missä haluavat ja tähän sisältyy se että meidän pitää pitää huolta mahdollisuuksista niistä asumisen edellytyksistä joista se hyvä infra on yksi keskeisimpiä